siinä kannetaan suurta vastuuta ilmastonmuutoksesta ja sillä on suoria ja välittömiä vaikutuksia myöskin meidän uuden energiateknologiamme kehittämiseen joka saattaa olla meille äärimmäisen suuri mahdollisuus

olen kyllä oikein ymmärtänyt mitä tämä nieluajattelu tarkoittaa ja siksi olisi ollut välttämätöntä että myöskin suomen metsät ja puunkäyttö voidaan laskea hyväksemme silloin kun päästöhintoja määritellään

sen takia arvoisa puhemies lopuksi totean vaan sen että kun cancunin kokouksessa näytetään innolla kun kehitysmaissa metsitetään se on hieno asia että metsitys pääsee liikkeelle ja meidän pitää olla mukana niissä hankkeissa

arvoisa herra puhemies

puurakentamisesta ei ole tullut tavallaan osa tätä suomalaisen rakentamisen rakennetta niin kuin se on monessa muussa maassa monissa etelä euroopan maissa ja yhdysvalloissa joka on aina käyttänyt myös kanada tavattoman paljon puuta puurakentamisessa

ei kukaan tässä salissa tiennyt kun tämä hallituskausi alkoi mikä on se muutos mikä tulee yhdysvalloista eurooppaan

koko tämä maailmanlaajuinen eurooppalainen taloudellinen kriisi finanssikriisi heijastui totta kai myöskin meidän taloudelliseen toimintaympäristöömme

siinä missä betoni ja teräsrakentaminen ja näiden materiaalien valmistus tuottaa päästöjä puu sitoo niitä ja toimii hiilinieluna

ja sen takia suomen puumaana tulisi satsata näihin uusiin teknologioihin rakentamisinnovaatioihin ja pyrkiä olemaan maailman johtava puurakentamisen maa

heinäluoma mutta kannattaa kuitenkin tunnustaa myöskin ne hyvät teot joihin liittyy takuueläkkeen luominen se on todettu haluan niistä tässä muistuttaa kuitenkin joihin liittyy kunnallisveron perusvähennyksen nosto joka merkitsee työmarkkinatukeen josta te ed

julkinen valta voisi toimia tässä asettamalla ranskan tavoin puurakentamiselle myöskin suosituimmuusaseman

plus sitten kaikki ne moniin perusturvaetuisuuksiin tehdyt korotukset takuueläkejärjestelmän luominen ruuan arvonlisäveron alentaminen

kataja että ei teidän ensimmäinen ja lähtökohtainen kantanne ollut tukea ruuan arvolisänveron alentamista

kun me tulemme sitten tähän tämän päivän tilanteeseen toteamme sen että sen työllistämisen työn tarjoamisen ja työn vastaanottamisen pitää olla tavallaan koko veropolitiikan ytimessä koska sen työn on moneen otteeseen todettu olevan parasta sosiaaliturvaa

minusta tässä on teille tarkan miettimisen paikka kun me lähdemme keskustelemaan millä tavalla vahvistamme suomen kilpailukykyä millä tavalla luomme edellytyksiä uusille työpaikoille vahvistamme erityisesti pk sektorin kilpailukykyä suhteellista kilpailukykyä millä vahvistamme niiden työllistämiskykyä koska pk yritykset ovat nimenomaan niitä jotka tällä hetkellä työtä meillä parhaiten pystyvät tarjoamaan

puhemies

tietysti tässä talouden kokonaistilanteessa en usko että mikään ryhmä kykenee täällä nyt lyömään hirveästi rintoihin ennen vaaleja että me teemme nyt näin ja näin mittavia rakenteellisia uudistuksia verotukseen seuraavan neljän vuoden aikana

jos me katsomme työn verotusta meillä työ on ruotsia paljon kireämmin verotettua ja meidän progressio on ruotsiin nähden paljon jyrkempi tällä hetkellä

meillä on oma tapamme ja sen takia lähden arvoisa puhemies siitä että merkittävin verouudistuksen ja veropolitiikan ydin sisältyy nimenomaan työllisyyden vahvistamiseen kilpailukyvyn turvaamiseen

se on osa tätä meidän talouspolitiikkaamme ja totta kai on selvää että ne suhdanneongelmat joiden parissa valtiontalous tällä hetkellä rämpii näkyvät myöskin meidän aluepolitiikassamme

kähkönen miten paljon monien paikkakuntien vaikkapa nyt kajaaninkin seudun tai ajattelen vaikka omaa kymenlaaksoani vanhojen teollisuuspaikkakuntien elämä on kiinni siitä miten siellä olevalla vanhalla perusteollisuudella menee

jos niillä menee huonosti niin silloinhan se heijastuu koko yhteiskuntaan ja se lisää sitten sieltä tapahtuvaa muuttoliikettä asutuskeskuksiin

on aivan selvää että silloin kun väki vähenee siitä seuraa sitten suuria haasteita tämän palvelusektorin ylläpitämiseksi ja nämä ovat myös budjettiratkaisuja jos me joudumme sitten verovaroin ostamaan vaikkapa junavuoroja lisää

varmasti on paljon kehitettävää aluepolitiikassa ja tavoitteita on sillä rintamalla myöskin ensi vaalikaudella isoja haasteita olemassa jotka ovat rahakysymyksiä

jos väki vähenee kylillä ja syrjemmillä seuduilla se merkitsee sitä että se näkyy heti postipalvelutasossa se näkyy joukkoliikenteen palvelutasossa ja niin edelleen

ihan sama se näe venäläisiä on samaa asiaa

silloin joudutaan kustannussyistä niitä karsimaan ja meillä on paljon haasteita siinä että pystytään nämä palvelut tasapuolisesti sitten eri puolilla tarjoamaan

olen erityisen huolissani siitä että matematiikka osoittaa selvästi että kun menemme riittävän kauas eteenpäin niin työeläkkeiden ostovoima supistuu

tässä toivoisin että siinä kolmikannassa jossa myöskin tästä indeksistä neuvotellaan voisi löytyä tapa jolla askel askeleelta lähdemme tasoittamaan tätä tai löydämme jonkun muun joustavan tavan paremmin huomioida sitten kustannus ja palkkatason nousu niin että se uhkaa suuri määrä niitä ole ostotaso ei lähivuosina alene

arvoisa herra puhemies

olen huolella yrittänyt nyt kuunnella sosialidemokraattien vaihtoehtoa millä me parannamme perusturvaa ja millä erityisesti huolehdimme myös sitten tästä valtiontalouden alijäämäongelmasta joka meillä on edessä ja teillä on yksi vastaus siihen pääomaveron korotus

vielä olennainen kysymys on myöskin tämä mihin tämä pääomaveron korotus kohdentuu kohdentuuko se vain niihin suurimpiin korkeimpiin vaiko myös alemman pääomaveron piirissä oleviin tuloihin ja ryhmiin jolloin se totta kai tulee sitten myöskin pienentämään sitä tulokertymää sieltä mutta sillä emme hoida kuitenkaan valtiontalouden alijäämää

ei uskalla ajatellakaan

se epävakaus mikä sen myötä olisi tullut koko euroalueelle olisi ollut valtavaa ja on aivan selvä asia että meillä tänä päivänä euroalueella olisi aivan erinäköinen korkokanta ed

nyt on aika etsiä toisia keinoja

me olemme tehneet hyvin selväksi sen että progression täytyy säilyä suomalaisen verotuksen rakenteessa vahvana emme ole valmiit kulkemaan kohti tasaverojärjestelmää

lopuksi totean vaan sen että työn verotusta ei voida kiristää eikä tule kiristää jos me haluamme vakavasti meidän työllisyyskysymyksemme tulevaisuudessakin ottaa

arvoisa herra puhemies

mutta siitä huolimatta täytyy koko ajan muistaa ja tunnistaa ne haasteet mitä kansainvälisessä taloudessa on ja erityisesti ne haasteet jotka ovat meidän vientimme kannalta keskeisissä maissa

tämä on sillä lailla hauraalla pohjalla ja sen takia meidän täytyy kyetä tekemään aika koviakin rakenneuudistuksia modernisaatiota meidän perusteollisuudessamme

meille tuli hienoja juttuja tuli lahden musiikkitalo ja joensuuhun tuli metlan pääkonttori ja areena kirkkoja sinne tänne vähän moderneja puukaupunkihankkeita mutta puurakentamisesta ei tullut keskeinen osa rakentamisen rakennetta

nyt tarvitaan se uusi alku

tarvittaisiin erittäin voimakkaita satsauksia uudelleen tähän ja pitää nähdä että se on parhaimmillaan tavallaan uusi metsäsektorimme koko metsäklusterin mahdollisuuden avain

se vaatii todellakin teollisuudelta asiakaslähtöisiä tuotteita mutta myöskin suurteollisuuden ja rakentajayhtiöiden tarvitsemia suurelementtejä

tämä on hyvin tärkeä asia tässä kun otamme uusia askeleita tullaksemme taas puurakentamisessa maailman johtavaksi maaksi

siksi esimerkiksi uusi energiatalous kaiken kaikkiaan luonnonvaratalous kaiken kaikkiaan vihreä talous tarjoaa valtavan määrän uusia tuotteistamismahdollisuuksia

silloin tämän ed

itse pidän tekesiä tänä päivänä enemmänkin virastona jossa virkamiehet pohtivat yritysten hakemuksia ja byrokratia tavallaan syö paljon sitä innovaatiokykyä jota tänä päivänä tekesin pitäisi paljon suuremmalla volyymillä pystyä erityisesti pienten yritysten osalta tarjoamaan uusien liiketoimintojen sosiaalisten innovaatioiden kehittämistä palvelukonseptien rakentamista

tämä on erittäin mittava ja suuri haaste koska tässä on kyse viime kädessä siitä pystyykö tämmöinen iso suomalainen teollisuus uusiutumaan

sitten haluan lyhyesti vielä kyllä sanoa sen aikaisemmin mainitsinkin ministeri pekkariselle että tämä uudistus joka koski matkailun edistämiskeskusta oli mielestäni virhe

ulkomaantoimistojen lopettaminen on johtanut siihen että suomen matkailun markkinointi on selkeästi alavireinen ja kuitenkin matkailu on suurta teollisuutta eikä pelkästään lapissa vaan eri puolilla suomea

kaikki nämä suomen brändiselvitykset ja tutkimukset osoittavat sen että matkailussa on tavattoman paljon sellaista potentiaalia jota meidän täytyy pystyä edistämään

aivan lopuksi totean vaan sen että nyt täytyy toimia tässä erinomaisen energiapaketin edistämisessä järkevästi niin että toisen sukupolven biopolttoaineen tuotantolaitosten perustamisia todella syntyy

on äärimmäisen tärkeä tämä valiokunnan toteamus siitä että varaudutaan siihen että laitoksen mahdollinen sijoittuminen suomeen edellyttää julkista tukea

nyt olisi hyvin tärkeä asia että tällainen laitos saadaan suomeen

toivoisin että arvoisa ministeri antaisi perusopetusta yleispalveluvelvoitteen käsitteen avaamisesta nyt ensinnäkin teliasoneran ruotsalaiselle toimitusjohtajalle joka on arvostellut voimakkaasti suomalaisen yleispalveluvelvoitteen periaatetta

hän päivittelee sitä että tämä yhden megan saavutettavuus ja toteuttaminen on ikään kuin operaattoreille liikaa

se ei taas käyttäjälle ole oikeastaan käytännössä juuri mitään jos halutaan hoitaa esimerkiksi yritystoimintaa tai muuta vaativampaa toimintaa

toinen asia

on hyvä että tämä yleisradion rahoituskysymys nousi täällä nyt esiin koska senhän te arvoisa ministeri tässä avauspuheenvuorossanne nyt kuitenkin vältitte nostamasta esiin vaikka se on hyvin ajankohtainen kysymys

tämä on tämmöinen linden lisä nyt tähän tv maksuun ja nyt pitäisi tietää pitkäjänteisesti mikä on teidän visionne siitä millä tavalla yleisradio nyt rahoitetaan jotta ne perustoiminnot pystytään julkisen palvelun keskeisessä tehtävässä lain edellyttämällä tavalla toteuttamaan

aika kuluu ja tietysti on näin että oli hyvin tärkeää että ministeri vastasi tähän yle kysymykseen omalta kannaltaan minkä takia te torjuitte tämän mediamaksun

mutta kyse on kuitenkin siitä että kovin kauan me emme voi poliittisina päättäjinä pallotella tällä asialla vaan joku ratkaisu täytyy löytyä

on se sitten budjettirahoitus tai on se nykyisen mallin verifiointi jossain muodossa veronluontoinen maksu tai mitä kaikkea se nyt onkaan olennaista on se että yleisradio saa sen toimintavarmuuden että se pystyy toteuttamaan sen laissa määrätyn yleisradion tehtävän julkisen palvelun tehtävän joka on aika eksaktisti yleisradiolaissa määrätty

tähänhän koko tämän julkisen palvelun idea perustuu

mutta oma arvioni on kyllä se kun tämä mobiililaajakaistan toteutuminen vielä odottaa kypsymistään siis teknologia ei ole vielä valmis että tuskin me selviämme arvoisa ministeri ilman valtiovallan tietynlaista haltuunottoa tässä asiassa

meidän pitää joku tietty rooli ottaa siinä asiassa että me saamme laajakaistan valokuidun kattavalla tavalla koko maahan ja ihmiset sen piiriin

lopuksi arvoisa puhemies totean vaan että erittäin tärkeä asia on tämä huoltovarmuuden parantaminen myrskyjen varalta kaikissa niissä alilähettimissä mitkä takaavat sitten telepalvelujen toiminnan